toivon kyllä että tältä osin ei enää väestöryhmien vastakkainasettelua lietsottaisi vaan kehitettäisiin vapaa ajankalastusta eteenpäin

on aika lailla kyllä sinänsä dramaattista että vaikka euroopan unioni on yleensä ollut kirosana varmasti maatalouden ja byrokratian osalta ja ansaitseekin maatalousbyrokratian valvonnan väärinkäytösten ja pikkutarkan ohjailun osalta voimakasta kritiikkiä niin on silti haluttu tätä yhteisön maatalouspolitiikkaa

sdp tukee varauksetta ministeri urpilaista ja hallitusta kun kansallisen edun mukaisesti pyritään rajaamaan riskit niin että suomen veronmaksajat eivät joudu pankkien ja velkaisten maiden takausten maksumiehiksi

valtio varain valiokunta viestintäministeriön budjettimietintöä pitäytyen hyvin pitkälti yli genevestä ministeriön budjetti

suomen maatalouden kestävyys ja koko pärjääminen perustuu laatuun ei bulkkituotantoon ja kuluttajien luottamus pitää säilyttää

tältä osin meidän on kyllä nyt myöskin arvioitava laajemmin myös niitä voimavaroja koska kyllä tässä vääjäämättä tulee esille myös se jo viime kaudella esittämäni näkemys että osin tietoinen valinta tuntuu olevan kaksien työmarkkinoiden ja osin tämän pimeän työvoiman salliminen

mutta verotustietojen käyttöön saanti ei ole edennyt ja valtion tukia saavien yritysten verotustiedot eivät myöskään hallituksen puolella ole edenneet

keskusta hukkasitte suomen lannoiteteollisuuden ja se oli todella vakava virhe

ruanda piikkiin on valunut monen asian kustannuksella todella pahoja heikennyksiä muun muassa tämä helsingin hallinto oikeuden perusteettomien turvapaikkahakemusten käsittelyn ruuhkautuminen

hallituksen pöydissä istuu siis sellaisia tahoja joita ei ole sinne valittu ja joista vaaleissa kansa ei tiedä että he ovat saattamassa vallan kammareihin sellaisia toimijoita niin kuin merisalo ykkösen hallituksen yhteydessä olemme tutustuneet

kyllä tässä nyt tehdään hyvin vaarallista toimintaa siinä että elintarvikkeiden jäljitettävyys ei ole ollut hallussa

tämä hallitus ei ole hukkaamassa valtion metsiä vaan niitä käytetään järkevästi suomen teollisuuden toimintaedellytysten puuhuollon tasaiseen turvaamiseen ja samalla valtiontalouden rahoituksen hoitoon

näitä ei ole riittävästi arvioitu

erityisesti meille tulee olemaan nyt kova haaste se että edellisellä kaudella kansainvälisen merenkulkujärjestön imon rikkipäästöratkaisuissa suomi ilman poliittista ohjausta meni hyväksymään sellaiset maksujärjestelyt

tässä suhteessa on erittäin vakavia ilmiöitä työmarkkinoiden vakauden ja sisäisen turvallisuuden osalta jo olemassa johon tulee pian ihmiskauppa ja myös työorjuuden vakavia muotoja

suomen vakaan ja ennustettavan talouskehityksen kannalta oli ratkaisevaa että valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten kesken sovittu raamisopimus muodostui kattavaksi

arvoisa puhemies

erityistä huoltahan hallitus kantaa kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi taloudellisista nopeista ja turvallisista kuljetuksista ja erityisesti korostetaan että liikennepolitiikkaa on tarkasteltava poikkihallinnollisesti ja kokonaisvaltaisesti elinkeinoelämän talouden työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehyksessä

mtk joka vastusti eu jäsenyyttä rajusti on hirttäytynyt viimeisen päälle siihen että yhteisön maatalouspolitiikan mukaan pitää jatkaa

me viime kaudella vaadimme jo edelliseltä hallitukselta ja ministeri anttilalta toimia ja kyllä nyt täytyy myöskin nykyiseltä ministeriltä perätä toimia koska hallitusohjelmaan säätytalolla kirjoitettiin nimenomaan tältä osin ruuan alkuperän tuotantotavan ja koostumuksen osalta tiukka vaatimus että kuluttajilla on oikeus tietää nämä asiat

luontopalveluja ei myöskään alisteta tässä kovalle liiketoiminnalle ja bisnekselle

samalla pitää kyllä nyt ministerin pitää huoli että ei nyt tuottavuusohjelman kaavamaisella henkilöstönvähennyshommalla ajeta alas myöskään rakenteita joita esimerkiksi itä suomen hovioikeus merkitsee ja joita tarvitaan

on vihdoin ymmärrettävä että tämän maan talous ja työllisyyskriisissä ei pelkkä eläkeikien nosto auta kun perheemme ja nuoremme kärsivät työn puutteesta

eli mtk ei ole valmis minkäänlaiseen renationalisointikeskusteluun huolimatta siitä että meillä sokerissa maidontuotannossa ja meidän poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden osalta pitäisi olla kykyä varmistaa meidän maataloustuotannon selviytyminen koko yhteisön tilanteessa

keskeisesti ministeri ihalaisen sitoutuneella työllä aikaansaadulla ratkaisulla tuetaan sopimusyhteiskuntaa ja lisätään sitä kansallista eheyttä ja luottamuksen ilmapiiriä jolla pärjäämme vakavan talouskriisin yli

tältä osin olisi erittäin tärkeätä että hallitus ja ministeri koskinen vastaisivat nyt myöskin siltä osin miten puuhuollon saatavuutta parannetaan metsälainsäädännön uudistamisella kuten hallitusohjelmassa edellytetään ja miten toteutetaan metsänhoitoyhdistyslainsäädännön nopea aikaansaaminen sille tasolle että kilpailu tulee markkinoille ja tämä veroluonteinen pakkojäsenyys poistetaan

viime joulukuussa totesin tältä paikalta että keskustalla on sauna tulessa mutta nyt palaa jo koko päärakennus ja hallitus odottaa tumput suorina milloin vpk saapuu paikalle

samoin kiirehdin kyllä ministeriltä toimenpiteitä valtiovarainvaliokunnan ja hallitusohjelman edellyttämällä tavalla näihin satamakorkojakin pahempiin eli sinänsä jo poliisiasioiksi meneviin pikavippi ja perimiskustannuskysymyksiin

vaikeutuvassa taloudellisessa tilanteessa korostuu entisestään nimenomaan logistisen järjestelmän kehittäminen suomen kansallisen kilpailukyvyn ja myös taloudellisen selviytymisen näkökulmasta

eli nyt on kyllä erittäin tärkeätä että edetään tällä puolella tehdään oikeasti toimenpiteitä kansallisen tuotannonkin ja tuottajiemme aseman parantamiseksi ja myös lähiruuan luomualan ja tämän jalostuksen tukemiseksi samalla

on aika erikoista sinänsä että komissio tilatukilain osalta nimenomaan viittaa meidän aktiiviviljelijöiden tilanteeseen

kyllä tällaisessa asiassa hallituksen on nyt toimittava eikä voida jäädä odottamaan sitä että edustajat ja valtiovarainvaliokunta jatkuvasti tästä huomauttavat

kunta ja palvelurakenneuudistuksen lisäksi tarvitaan toimia joilla talouden kasvupohjaa vahvistetaan ja lisätään työllisyyttä

veropohjaa on vakavasti heikennetty

ongelmien ratkaisut on siirretty tule vien hallitusten harteille ja vaikeutettu tätä työtä uusilla rahoitusta vailla olevilla menoesityksillä

sehän on täydellinen katastrofi

ja kun nykyisen hallituksen hallitusohjelmaa teimme sinne selvästi kirjattiin että tämän ratkaisun muuttamisen ja myöskin sen aikataulun pitää olla sillä tavalla esillä

lainsäätäjän tarkoitus on ollut selvästi se että tilalla tilatukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna maataloustoimintaa harjoittava aktiiviviljelijä olipa tämä vuokraviljelijä tai vuokranantaja on se jonka on määrä olla tilatukijärjestelmän tuensaaja

arvoisa puhemies

kuten täällä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja totesi kansalaisuuden oikeudellinen ulottuvuus ja vaikutus ovat osin muuttuneet

palkkasopimuksen ja kestävyysvajeen supistustoimien ohella tarvitaan kasvua ja työllisyyttä tukevia nopeita ja tehokkaita kasvupanostuksia

valtiovarainvaliokunnassa pidetään yksimielisesti tärkeänä että kehyspäätökseen sisältyy riittävät määrärahat hallituksen ja myös eduskunnan sopimien hankkeiden toteuttamiseen

ja tämä hallitus joka nyt istuu sitoutuu toimimaan niin että suomen kilpailukyky turvataan sen sopimuksen muuttamisella tai lykkäämisellä

arvoisa puhemies

tässä suhteessa pidän kyllä perustelemattomana että tätä esitystä ei ole käsitelty hallintovaliokunnassa tai edes pyydetty perustuslakivaliokunnan taholta hallintovaliokunnan lausuntoa

sdp varoitti hallitusta jo kaksi vuotta sitten usasta lähtöisin olleen taloustaantuman vaikutuksista

julkisen vallan toimin voidaan kohtuullisen pieninkin panoksin saada aikaan merkittäviä työllisyyttä edistäviä vaikutuksia muun muassa asunto ja korjausrakentamisessa

eli on lähdetty siitä että jos yhteisön lainsäätäjä olisi halunnut antaa kansallisille viranomaisille valtuudet siirtää järjestelmän edut tällä tavoin lainsäätäjä olisi nimenomaisesti säätänyt tällaisista valtuuksista yhteisön lainsäädännössä

tässä asiassa suomella ei ole paljon liittolaisia kun tähän nurkkaan itsemme olemme sattuneesta syystä ajelehtineet ja maalanneet

tällöin hallitus syytti sdptä pelottelusta

pääministeri vanhanen totesi viime kesäkuussa seuraavasti

on vaikea kuvitella että esimerkiksi meidän sosiaalista turvallisuutta vahvistava sosiaalijärjestöjen ja kolmannen sektorin syrjäytymisen vastainen työ saisi sellaisia panostuksia näinä aikoina kuin se saa tätä kautta vaikka pelihaittoja ynnä muuta

pelko työn rahan ruuan tai turvan loppumisesta on tänään läsnä liian monessa kodissa koska kokonaistuotanto on supistunut edelleen myös alkuvuodesta

ratkaisevaa tulee olemaan kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen

kyseessähän on pitkälti myös ulkomaalaislainsäädäntöön maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvä lainsäädäntö

mutta tämä massiivisen vakavan talousrikollisuuden torjunta sitä rämetetään pahimmillaan tämän poliisin taloushallinnan täydellisellä käsistä ajelehtimisella

ei muille maille ole niin kansallisesti kriittinen kysymys tämä asia itämeren merenkulun osalta kuin suomelle joka on todella merenkulusta täysin riippuvainen

tältä osin minusta mennään nyt vähän laajempaan periaatteelliseen keskusteluun mikä on ollut meidän kansallinen maatalouspolitiikkamme ennen euta ja miten eu aikana sitä on haluttu myöskin toteuttaa

niitä ovat pitkäaikainen maltillinen palkkapolitiikka työurien uskottava pidentäminen veroratkaisut ja oikein kohdistetut kasvua stimuloivat ratkaisut

tarvitaan rohkeutta tulevaisuudenuskoa ja työtä jolla monipuolistetaan ja vahvistetaan uusia kasvualueita teollisuudessa palveluissa ja luovilla aloilla

syntyy

arvoisa puhemies

kanervan puheenvuoron perustelut kaikki olivat hyviä ja siksi täytyy ihmetellä miksi ei toimittu niin että yhteinen vuoropuhelu ja tämmöinen kansallisten tilien säilyttämiseen

sen takia nyt on kyllä käytettävä kaikkia niitä neuvottelutasoja ja neuvotteluyhteyksiä joissa suomen talouden perusta pystytään tältä osin varmistamaan

suuren valiokunnan informaatio sähköpostissa on aina tärkeätä mutta se ei korvaa valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan budjettivallan kannalta suurta vastuuta käsitellä tällaista asiaa jolla on julkisen talouden ja valtiontalouden kestävyyden ja koko tulevan tilanteen kannalta erittäin keskeinen merkitys

pitkän aikavälin taloutta ei hoideta yksin työ urien pidentämisellä tai vero ja eläkeuudistuksella vaan työllisyyden parantamisella

turvaamalla koulutus ja tutkimuspanostukset energia ja ekologia aloilla sekä muun muassa logistiset yhteydet venäjän kasvaville alueille parannetaan suomen kilpailukykyä

sdp ei tule hyväksymään työeläkkeiden leikkausta

on hyvä että tähän haetaan joustavuutta ja nopeutta

ennen euroopan unionia ahon hallituksen aikana mtkn johdon kanssa ajettiin läpi kansallinen maitokiintiöiden vapaa kauppajärjestelmä josta jo silloin eriävässä mielipiteessäni maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä totesin että se ei tue myönteistä rakennekehitystä vaan muodostuu luopujien ekstrabonukseksi eläkebonukseksi ja vaikeuttaa taloudellisesti tilojaan kehittämään pyrkivien nuorten tilannetta

porvarihallituksen tuhoama veropohja on korjattava ja laajennettava sitä sosiaalisesti oikeudenmukaisella varallisuuden ja omaisuuden verotuksella

tässä huoli on todella hallitus ja oppositiorajat ylittävä ja myöskin liikenneministeriö tukee vastuullista tavoitetta

nimenomaan minä en saanut valiokunnassa tietoa mutta kysyn täällä edelleen eduskunnan pöytäkirjoihin hallituksen esityksen kohtaa

arvoisa puhemies

on puututtava taloudellisesti ja inhimillisesti kalliiksi käyvään harmaaseen talouteen torjuttava talousrikollisuus ja halpatyömarkkinat sekä saatava yritysten verotustiedot käyttöön

on varmistettava valtiontalouden vastuullinen pitkäjännitteinen ja taloudellista vakautta sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävä finanssipolitiikka

täytyy sanoa että ne ulkomaalaiset joita olen tavannut jotka ovat saaneet suomen kansalaisuuden ovat olleet todella ja ovat tänä päivänä ylpeitä saamastaan kansalaisuudesta

kanerva hyvin peräsivät

tässä on tietysti tärkeätä että mahdolliset muutokset tässä läpikäynnissä eivät saa heikentää elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksiä eikä uudelleenarviointi saa myöskään viivästyttää hankkeiden käynnistymistä

useimmat kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat arvioivat kuitenkin että lainoituksen antamiseen ei tule olemaan tarvetta

me tarvitsemme tosiaan työtä työlle mutta me tarvitsemme myöskin ihmisten uskoa huomiseen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia päätöksiä ja veronmaksukyvyn mukaista verorasitusta

mutta toisaalta meillä ei ole tämä asia ollut yhteismitallisesti käsittelyssä

edustaja zyskowicz kokoomus perustelee tällä vaikealla taloudellisella tilanteellamme suurempien omaisuuksien ja varallisuuden kevyempää verottamista työmarkkinajärjestelmän heikentämistä työntekijöiden sopimisoikeuksien heikentämistä hyvinvointivaltion palvelujen alasajoa ja aika hauskaa myöskin maksuttomien ja maksullisten kalastusoikeuksienkin alasajoa ja sitä että tehdään mieluummin rahastuslaki kuin kalastuslaki

kriisi jättää jälkeensä mielettömän valtionvelan jota tullaan pitämään taas perusteena estää uudistuksia ja julkisten palveluiden rahoitusta

vieläkin törmää henkilöihin jotka ovat kasvattaneet aviopuolisona lapsensa tässä maassa kouluttaneet ja lähtevät sitten vanhemmalla iällä hakemaan kaksoiskansalaisuutta eli myös suomen kansalaisuutta ja se on tehty niin byrokraattiseksi ja vaikeaksi että se on jo henkilöä loukkaavaa näiden testaajien hakeminen ja testien suorittaminen

reunaehtona on sitten tietysti myöskin se että on arvioitava rahoituksen riittävyys ja on huolehdittava että kehyspäätökseen sisältyvät juuri nämä mainitut määrärahat hankkeiden toteuttamiseen

hallituksen on varmistettava ja toteutettava yhteiskunnan kansantalouden ja kilpailukyvyn kannalta välttämättömät investoinnit

poliitikot eivät voi paeta vastuutaan pokkuroimalla markkinavoimia

verotuksen painopistettä on siirretty itse asiassa jakoveron suuntaan

kyllä täytyy sanoa että koillis savon ja kuopion seudun pilkkimiehet toivon mukaan tuon äskeisen puheen mitä edustaja oinonen piti tarkkaan lukevat

muutoin hyvin keskeistä on se että panostukset perusväylänpitoon ovat yksi tehokkaimmista elvytyskeinoista

tässä asiassa nämä asiakirjat mitä tänään tässä käsittelyssä on ovat vielä tarkan tutkimisen kohteena myös valiokunnan jäsenten osalta

tässä on ehdottoman tärkeätä että kansallisestikin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa aluekehitys ja elinkeinokehitys ovat nyt hyvin ratkaisevasti kiinni osaamme panostaa oikeaan koulutukseen turvaamme keskeisen strategisen energiateollisuuden ja vientiteollisuuden yrittäjälähtöisen koulutuksen

metsäteollisuuden lyhytjänteinen alasajo globaalin suhdanteen aikana estää myös suomen hyvinvoinnin vahvistamisen ja talouden nousun

kieltämättä tällainen menettely omaltakin alueeltani erään alun pitäen saksalaisen perheenäidin osalta on täysin käsittämätön myös kun ajatellaan tätä lainsäädäntöä miten tässä hallituksen esityksessä kielitaidon osalta sitten menetellään

niillä on nopea työllisyysvaikutus ja oikein kohdennettuna ne nimenomaan tukevat elinkeinoelämän ja alueellista kilpailukykyä

talousasiantuntijat ovat yksimielisiä siitä että menoelvytys sekä kuntien ja julkisen työllisyyden suora tukeminen olisi ollut neljä kertaa tehokkaampaa kuin hallituksen harrastama veroelvytys

kun tämä systeemi nimenomaan hakee suuruutta tuotannossa pitää laajentaa niin se vaatii peltoalaa muun muassa kotieläintuotannossa

tämän pitää pysäyttää nyt niin hallitus kuin oppositiokin ei vain joulun alla vaan myös tämän talouskriisin edellyttämissä arjen ratkaisuissa

talouspolitiikan selkeän prioriteetin on oltava työllisyyden parantaminen sekä aktiivisen työvoimapolitiikan harjoittaminen

peltoalaapa ei saa koska tämä meidän tukijärjestelmämme kansallisesti on tehty niin että meillä tuetaan mieluummin näennäisviljelyä metsitystä tai muuta ja jos ei olekaan enää aktiiviviljelijä ei ole välttämätöntä luovuttaa eli ei tarvitse vuokrata maata sille nuorelle vaikka naapurissa olisi nuoripari joka haluaa ja jaksaa jatkaa tuotantoa kun tästä näennäisviljelystä saa tuen

on vahinko että maa ja metsätalousministeriön ja erityisesti sisäministeriön budjettikäsittely on ajoitettu perjantai iltaan viikon loppuosaan

on pakko edustaja komille kyllä ottaa nyt esille mikä on ollut ongelma maakuntajaon ja vaalipiirijaon ollessa toiminnallisesti jälkeenjääneitä

nimittäin ensinnäkin pidän erittäin huonona sitä että hallintovaliokunta ei tätä käsitellyt myös sen takia että tässä olisi ollut erinomainen mahdollisuus kansalaisuustestien selvittämiseen kuten monissa muissa maissa se on ollut tärkeä elementti kun selvitetään kansalaisuuden edellytysten täyttymistä ulkomaalaisen osalta

talouskasvusta huolimatta tulemme kuitenkin tarvitsemaan valtion talouden ja julkisen talouden alijäämän umpeen kuromisessa myös menojen uudelleenpriorisointia palvelujen järjestämisen uudelleenorganisointia ja erityisiä toimia työllisten määrän lisäämiseksi suhteessa väestöön

ministeri anttila ette käsitellyt lannoiteteollisuuden myyntiä yaralle ja sen aiheuttamia raskaita vaikutuksia tuottajien kustannuksiin ja siihen uhkaan mikä koko elintarviketalouden kilpailukykyyn kohdistuu

kun lisäksi on vielä raskaan liikenteen enimmäispainojen ja mittojen mahdollinen korotus vaikuttamassa tienpidon kustannusten hallintaan niin valtiovarainvaliokunta on huolissaan tämän kokonaisuuden osasta